koko tämä prosessi on joutunut naurunalaiseksi tämän järjestelmän takia

jokainen työtön on liikaa mutta jos me katsomme näitä lukuja mikä oli talouden kehitys mitkä ovat olleet työllisyyden muutokset niin kun kiihkottomasti asiaa katsotaan se on erinomainen saavutus että työttömyys on pysynyt näinkin matalalla tasolla näin poikkeuksellisessa tilanteessa

sitä kilpailukykyä vahvistetaan pelastetaan niiden ihmisten työpaikkoja siellä teollisuudessa ja muualla viennissä

se on ollut se kaikkein suurin syy mikä tässä on

tiedän koska itsekin olen ollut unkarissa töissä romanialueella että bulgariassa ja romaniassa ja muuallakin on paljon korjattavaa näitten romanien asemassa mutta kukaan ei voi mielestäni lähteä siitä että se asia ratkaistaan sillä että he tulevat hallitsemattomasti tänne

kuten aiemmin jo sanoin pidän ykkösasiana tässä suomen tiessä suomen suunnassa sitä että työllisyyden asiassa pääsemme eteenpäin

täällä on useissa puheenvuoroissa toistettu sitä että uusiutuvan energian tavoitteisiin suomi ei voi päästä ilman tukitoimia

tämä on se avainkysymys

täällä edustaja vanhanen esitti demarioppositiolle aivan selkeän kysymyksen johon lindtman vastasi mutta siitä ei ottanut mitään selvää

näin väistämättä on mutta samassa yhteydessä on myöskin hyvä mainita se kuten historiasta olemme oppineet tuntemaan että näihin ympäristöasioihin eivät voi vastata myöskään muut kuin ne maat jotka ovat taloudellisesti kilpailukykyisiä ja toimintakykyisiä

siinä on onnistuttu myös sen takia että yritykset ovat halunneet pitää kiinni osaavasta henkilökunnastaan on käytetty lomautusjärjestelmää ja muuta ja myöskin tämä kelamaksun poisto on aivan olennainen asia tässä

kun käyn niissä yrityksissä siellä on monia sellaisia yrityksiä jotka ovat menettämässä teknologiateollisuuden alihankkijoissa jopa kolmannekseen on liikevaihto pudonnut

eli kyllä tässä myöskin tämä taloudellinen realiteetti tulee ottaa huomioon ja esimerkiksi se kuten jo tuossa debatissakin vähän keskustelimme että meillä on kilpailukykyinen metsäteollisuus on aivan ratkaisevaa tämän uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemiseksi ja se on myöskin ihan ratkaisevaa sen osalta että meillä on varaa näihin toimiin ryhtyä

arvoisa puhemies

pienimpiä isyys ja äitiyspäivärahoja on korotettu enemmän kuin koskaan ruuan alv alenee opintotukea on nostettu mille sosialidemokraattien aikana ei tehty yhtään mitään kansaneläkkeitä on korotettu

on erittäin tärkeää että tällaisessa tilanteessa pidetään huolta meidän kilpailukyvystämme enkä ymmärrä niitä puheenvuoroja joissa tätä työllistämisveroa uudelleen halutaan saada aikaan

voin niihin yhtyä mutta tietysti päätös on koko hallituksen ja sikäli kiitokset pitää antaa myöskin valtiovarainministeriön suuntaan ja minun mielestäni se on nyt aika lailla kohdallaan

nyt on sellainen aika että kansainvälinen talouskehitys on hyvin epävarma sen lisäksi tämän vaalikauden aikana työikäisten suomalaisten määrä vähenee ja vastaavasti eläkkeensaajien määrä lisääntyy

kuitenkin suomen kilpailukyky tulee tällä sopimuksella merkittävästi paranemaan ja se aivan varmasti tulee tuomaan töitä monille sellaisille suomalaisille joilla tällä hetkellä töitä ei ole

itse näen tämän energiakysymyksen niin että aivan ykkösasia on omavaraisuus ja sen takia tämä kaikki mitä tällä vaalikaudella on tehty niin ydinenergiaratkaisu jota pidin todella tärkeänä kuin myös tämä uusiutuvan paketti tukee tätä ratkaisua

minä en kuulu niihin jotka ovat sitä mieltä että työmarkkinatuen tarveharkinta pitää kokonaan poistaa koska minusta tärkeintä on se että se poistetaan silloin kun se selvästi aiheuttaa köyhyyttä

tällaisessa tilanteessa olennaista on se että me saamme talouden toimimaan sillä tavalla että me voimme näistä isoista haasteista huolimatta taata kansalaisille tärkeimmät palvelut

tässä tullaankin sitten siihen kysymykseen missä hallituksella ja oppositiolla on ollut koko tämän matkan ajan mitä tässä on vuosi tätä hallitusta ollut hyvin erilainen näkemys

ei ole viisasta että me emme voi olla ei ole olemme riippuvaisia ulkomailta tulevasta energiasta vaan mahdollisimman pitkälle pitää pärjätä omin voimin

tähän aikakauteen ei sovi keskustelu siitä mikä nykyinen maksullinen palvelu pitäisi tehdä maksuttomaksi vaan se miten me voimme tukea omaa vientiteollisuuttamme jotta se pärjää vaikka suhdanteet heikkenevät miten voidaan kotimaista kysyntää pitää yllä jotta säilyy työpaikkoja suomessa toimiville henkilöille ja lisäksi tietysti se että kun näitä irtisanomisia tulee niin miten voidaan mahdollisimman nopeasti työllistää ne henkilöt jotka näiden kohteeksi joutuvat

lomautusaika pitää hyödyntää kouluttamisella ja muulla järkevällä toiminnalla

arvoisa puhemies

joka ikistä sellaista hallituksen esittämää toimea jolla suomalaisen työn kilpailukykyä parannetaan jolla työllistämisen kynnystä alennetaan oppositio on pääosin täällä vastustanut on sitten kyse siitä että lomalla sairastamiseen palautetaan omavastuu joka siellä aina oli ollut kunnes viime vaalikaudella tehtiin se virhe että liikuttiin toiseen suuntaan on kyse koeajan pidentämisestä on kyse siitä että määräaikaisia työsuhteita voitaisiin käyttää nykyistä joustavammin

nyt käsiteltävänä oleva esitys joka sisältää syöttötariffijärjestelmän on sanotaanko näissä olosuhteissa hyväksyttävissä mutta tietysti lähtökohtaisesti syöttötariffin kaltainen järjestelmä jossa jo etukäteen jollekin luvataan se että varmasti saa tiettyyn hintaan toki tässä onneksi on tämä markkinaehtoisuus mukana on hirveän vaikea asia kuten on tällaisen lupauksen antaminen ylipäätään millä tahansa sektorilla elämässä

tässä palkkakysymyksessä kyllä se kaikkein tärkein asia siinä että on saavutettu edes pientä edistystä taitaa siihen naisvaltaisten koulutettujen ammattiryhmien saamaan erityishuomioon liittyä ja se oli tietysti ilman muuta tarpeen

eli vuorotteluvapaa siis syntyi sen vuoksi että niiden jotka ovat työttömänä työllistymistä parannettaisiin

tässä lisätalousarviossa ja täydentävässä budjettiesityksessä on varsin mittava panostus työllisyyteen toki niin että ne keinot ovat osittain erilaisia kuin mihin me olemme tottuneet

se ei syntynyt sen vuoksi että niiden jotka ovat työelämässä työssäjaksamista tällä vahvistetaan

jokaisella tällaisella toimella on työllisyysvaikutus

mitä tähän koko selontekoon ja sen käsittelyyn tulee niin haluan myöskin korostaa sitä että kyllä varmaan tämä lähisuhdeväkivallan torjuminen siihen liittyen myöskin tähän kunniaväkivallan uhkaan vastaaminen ja siihen liittyen se mitä valiokunta hyvin voimakkaasti sanoi ne asiat joita myöskin varapuheenjohtaja toi voimakkaasti valiokunnassa esille se että näiden turvakotien määrää ja paikkoja lisätään on kyllä yksi erittäin keskeinen viesti varmasti

mutta olen ilahtunut siitä että siellä on myöskin erittäin voimakas panostus näitten hyvien asioiden lisäksi meriklusteriin ja sen toimintakykyyn

sen takia pidän varsin outona että jokaista tällaista toimea myös kritisoidaan ja lähtökohtaisesti suuri osa oppositiosta vastustaa

mutta sitten kun katsotaan millä energiamuodoilla tähän tavoitteeseen lähdetään pääsemään niin minusta tämä arvovalinta josta täällä ministeri pekkarinenkin sanoi on aivan oikein että ensin hyödynnetään ne käytettävissä olevat puupuolen resurssit toki niin että sitä tukkipuuta ei käytetä eikä vaaranneta sitä kautta metsäteollisuuden toimintaa

muun muassa roope uusitalon hyvin kattava itse asiassa käytännöllisesti katsoen kaikki suomessa vuorotteluvapaalla olleet henkilöt kattanut tutkimus joka ilmestyi joitakin vuosia sitten työ ja elinkeinoministeriön julkaisuna kertoo hyvin että vuorotteluvapaa toimii vuorottelusijaisten osalta erittäin hyvin

salo käytti varsin hyvän puheenvuoron ja moni muukin on täällä ottanut sitä ihan avainasiaa esille millä tämä suomalaisten hyvinvointi jatkossa rahoitetaan

silloin kun vastustaa sama koskee tätä työnäytettä olisi hyvä tuoda joku oma vaihtoehto esille ja se pelkkä vaihtoehto ei voi olla se että lisätään työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja

jokainen hallituspuolueen edustaja äänestää tietysti niin kuin parhaaksi näkee mutta haluan kuitenkin tässä sen tuoda esille ettei tule asiallista väärinymmärrystä että missään vaiheessa valiokuntakäsittelyn aikana kyse ei ollut siitä että valiokunnan enemmistöllä olisi ollut halukkuutta muuttaa sitä hallituksen esitystä

kyllä edustaja sasi osui asian ytimeen että kyllähän tämä ulkomaalaisen työvoiman kasvu lähti nimenomaan siitä liikkeelle kun nämä baltian maat tulivat mukaan euroopan unioniin

minulla ei ole mitään sitä vastaan työvoimapoliittinen koulutus ja palkkatuet ja se että voi starttirahaa käyttää niitä joten jos yrittäjyyttä ei yrittäjyyteen ovat omalla tavallaan hyviä asioita mutta tämäntyyppisillä asioilla me olemme yrittäneet kääntää meidän työllisyyttämme jo vuosia ja se ei ole kääntynyt

mutta yhtenä huomiona haluan kyllä toistaa myöskin sen että joidenkin miesjärjestöjen ja joidenkin naisjärjestöjen väliset näkemyserot ovat kyllä varsin kaukana toisistaan ja toivon että sieltä löytyy sellaista yhteistä näkemystä joka vie eteenpäin koko tasa arvoasiaa

uskon siihen että koska tämä nimenomaan on ollut hallituksen tavoitteena niin myöskin pienenergiatuki ja muut mallit jotka tässä ovat nyt tulossa johtavat siihen että me vältymme siltä riskiltä

jos kuitenkin katsotaan isoja lukuja niin tosiasiassa niiden henkilöiden jotka ovat jääneet vuorotteluvapaalle työura vapaalle jäämisen jälkeen jää lyhyemmäksi ja voisi sanoa kunnianhimottomammaksi kuin niiden jotka eivät ole koskaan vapaalle jääneet

sitten meille tuli tämä surullisen kuuluisa siirtymäaika ja sitä kautta meillä huomattavasti lisääntyi ulkomaalainen työvoima nimenomaan tällainen lyhytaikainen ulkomaalainen työvoima johonka kohdistuu näitä paineita

kyse oli meidän perustuslakivaliokunnan määrittelemistä salassapitosäännöksistä ja siitä millä tavalla erilaisia tietoja voidaan antaa jotta se on linjassa niiden aikaisemmin tehtyjen ratkaisujen kanssa

en tiedä mikä itse asiassa on näiden sanojen tosiasiallinen ero mutta yhdyn ed

jos sitä verrataan tähän miljardiin niin me ymmärrämme että kyllä sen rautakourankin on päästävä työtänsä jatkamaan muuten tämä suomalaisten hyvinvointi ei jatku

se on vakava viestini että nyt pitää vihdosta viimein tosiasiat tunnustaa ja se edellyttää sitä että jotta niitä työpaikkoja syntyy niin sekä työllistämisen että työn tekemisen pitää olla kannattavaa

eli kun kansantaloudellista arvoa tälle mitataan niin kyllä suurin arvo nimenomaan on siinä että näille vuorottelusijaisil le tästä on hyötyä

tämähän on silläkin tavalla nähtävissä että koska nämä ongelmat kohdistuvat nimenomaan muutamille yksittäisille aloille selvästi enemmän kuin toisille niin ne ovat juuri sellaisia aloja joille on kaikkein helpoimmin tänne oltu tultavissa ja joissa on ollut myöskin sitten merkittävää työvoimapulaa

lauri oinosen näkemykseen siinä että tämän koko lakiesityksen tarkoituksena on parantaa yt lain toimivuutta ja parantaa myöskin työntekijöiden asemaa niissä neuvottelutilanteissa

siinä suhteessa on erittäin tärkeätä se että kävin itse tutustumassa tilanteeseen siellä turun telakalla siinä alihankintaverkostossa on toki paljon yrityksiä muun muassa pirkanmaalta monista muista maakunnista että siellä sitä osaamista pystytään nyt kehittämään tässä joutoaikana ja pidetään työkykyä yllä jotta ollaan kilpailukykyisiä ja saadaan uusia tilauksia

myöskin ajateltiin niin että kun ihmiset jäävät vuorotteluvapaalle se vuorotteluvapaa käytetään esimerkiksi opiskeluun omaisten hoitamiseen osa käyttääkin

ensinnäkin haluaisin kiittää jaostoa näistä vesihankkeista

sen takia tämä hallituksen ja kokoomuksen työlinja on se ainoa keino millä viime kädessä turvataan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja sitä kautta ne peruspalvelut on ne sitten yhtiöitetty tai ei jos niihin ei ole rahaa niin siinä ei paljon vaikuta mikä on toimintamalli

suuri osa tulee sellaisille alueille missä työllisyysnäkymät muuten eivät ole niin suotuisat kuin kasvukeskuksissa joten tällä on myöskin huomattava aluepoliittinen vaikutus

karkeasti ottaen puolet käyttää kuitenkin sen lomailuun tai itsensä virkistämiseen mitä termiä siinä käyttäisi eli siis sellaiseen toimintaan joka ehkä sitten auttaa työssäjaksamisessa mutta ei sinänsä lisää ammatillista osaamista

ne ovat myöskin ympäristönsuojelun kannalta paljon järkevämpiä kuin kiinteistökohtaiset jätevesiratkaisut jotka ovat usein kohtuuttoman kalliita ja joiden toimivuudessakin on epävarmuutta

silloin se on mahdollistanut näille markkinoille tulon ja nimenomaan suurimmat ongelmat ovat aiheutuneet näistä ulkomailta käsin johdetuista toki osittain suomalaisten omistamista ja monien vielä sellaisten suomalaisten jotka ovat liiketoimintakiellossa täällä viron kautta johdetuista vuokratyöyrityksistä jotka eivät ole noudattaneet näitä yhteisiä pelisääntöjä ja sen takia tähän on ollut pakko voimakkaammin puuttua

mitä sitten tulee tähän suomen ja ruotsin kielen käyttöön niin ymmärrän toki sen että historiassa on katsottu että on parempi että kaikki suomenkieliset opiskelevat ruotsia ja ruotsinkieliset suomea

arvoisa puhemies

mitä sitten tulee maatalouden kannattavuuteen niin varmaan tuottaja ja toimialaorganisaatio asiakin tässä kannattaa selvittää ja sen mahdollisuudet tutkia

tästä tuulivoimasta haluan vielä sanoa sen että ymmärrän että osana tätä kokonaisratkaisua ja sitä että näihin tavoitteisiin päästään myöskin tätä tuulivoimaa on käytettävä mutta kyllä meidän on hyvä samalla tiedostaa se kuinka mittavasta tuesta se on riippuvainen

tämä on se kaiken lähtökohta ja toivon että oppositio myös siinä lähtee tukemaan hallituksen toimia

arvoisa puhemies

se on koettu merkittäväksi asiaksi

mutta tietysti tässä ollaan nyt tekemässä erittäin isoja päätöksiä myöskin euroopan unionin tasolla ja tämä on todella tärkeä edunvalvonnan vuosi

sitä voidaan niin käyttää ja on hyvä jos sitä käytetään mutta omaishoitajalle on erikseen olemassa oma hoitovapaajärjestelmänsä joka täällä viime vaalikaudella hyväksyttiin

se mistä olen täysin varma on se että missään nimessä kielenopiskelu ei saa vähentyä

vuorotteluvapaa ehkä omaishoidon osalta joissakin saattohoitotilanteissa toimii hyvin mutta pidempiaikaiseen hoitoon siitä ei tietenkään ole koska sillä on määrätty kesto

siellä oli merkittävä ydinvoimapäätös

koska maataloudessa ei ole kuitenkaan realistista se että hyvin nopeasti päästäisiin markkinatalouteen on erittäin tärkeää että tämä uusi kauppapolitiikkakin on sellainen että se mahdollistaa täällä toimimisen

se että opiskeltaisiin pelkästään englantia vaikka se onkin tärkeä maailmankieli vieraana kielenä ei ole meille voitoksi vaan ilman muuta sen toisen kielen pitää olla siellä mukana on se sitten venäjä ranska espanja mandariinikiina mikä tahansa näistä maailman suurista kielistä saksa toki mukaan lukien

se tarkoittaa sellaisia työelämän käytäntöjä että voidaan entistä enemmän paikallisesti sopia joustavista järjestelmistä

se tarkoittaa sitä että kun näihin ympäristövaatimuksiin lähdetään euroopan tasolla niin me emme ole niissä niin innokkaita että me pelaamme itseämme ulos sieltä markkinoilta vaan pidetään huolta siitä että perusteollisuudella on jatkossakin täällä toimintaedellytykset kunnossa koska millään muulla lyhyellä tähtäimellä ei voida sitä korvata

arvoisa puhemies

nyt hallituksen esittämät ja valiokunnan kautta käyneet muutosesitykset joita siis lakiin esitetään hyväksyttäviksi annetussa muodossaan palauttavat tätä vuorotteluvapaata lähemmäksi alkuperäistä tarkoitustaan koska vuorottelusijaiselta vaadittavia ehtoja kiristetään varsin merkittävästi

kyllä tämä aika kova paketti tänne tuulipuolelle on

täällä on käyty keskustelua siitä kuinka nopeasti tämä voi toteutua ja mistä nämä rakentamiset toteutuminen ovat kiinni

voisi olla viisasta ja ehkä sellainen keskitie tähän kysymykseen ylipäätään että alueellisesti kokeiltaisiin sitä mahdollisuutta että voi ruotsin sijasta opiskella esimerkiksi itä suomessa venäjää

oma käytännön havaintoni yksittäisen esimerkin kautta

tuen lämpimästi tätä aloitetta ja kiitokset edustaja eestilälle ja edustaja lauslahdelle tämän tärkeän asian esille nostamisesta

tätä tuulivoimahanketta on jo pitkään yritetty toteuttaa omalla paikkakunnallani paikallisen maanviljelijän toimesta ja ei se kyllä kuntaan ole kaatunut eikä kunnan halukkuuteen mutta se on kyllä kaatunut pirkanmaan ympäristökeskukseen jonka mielestä entisen kaatopaikan läheisyyteen rakennettava tuulimylly on maisemahaitta ympäristölleen

mutta kaiken kaikkineen toivon tästä hyvin perusteellista keskustelua ja selvittämistä myöskin valiokunnassa ja toivon että tämä asia voidaan maltillisesti asiallisesti ja rakentavasti käydä läpi ja sen pohjalta tehdä päätöksiä

koulukiusaaminen on ollut esillä viime aikoina varsin paljon ja kun kouluja kuten vesi vesi esimerkiksi minun kotikunnassani sastamalassa on sylvään koulu tullut tunnetuksi rehtorinsa jari anderssonin johdolla siitä että siellä on nollatoleranssi koulukiusaamiseen

ne isot mahdollisuudet jotka meillä palveluviennissä on ovat vielä pitkälti käyttämättä

koulutusvientiä meillä on hyvin vähän

kuten valiokunta kuuli tietyillä aloilla esimerkiksi sosiaali ja terveysalalla tämä varmasti tulee vähentämään vuorotteluvapaan käyttöä koska valtaosa siellä vuorottelusijaisina olevista on ollut näitä vain päivän työttömänä olleita

tässä suhteessa toivoisin kyllä vähän toisenlaista asennetta jos kerran tavoitteena on että näitä oikeasti syntyy

vaikka meillä on paljon sellaista osaamista johon maksukykyisiä asiakkaita löytyisi meidän lähialueiltamme ja maailmalta laajemminkin ne ovat niitä isoja aloja jotka meidän pitää myöskin ottaa tässä vientipuolella käyttöön jotta meillä riittää sitten rahaa kantaa huolta kotimaassa kaikista ihmisistä ollaan sitten missä elämänvaiheessa tahansa tai ollaan töissä tai työttömänä

se saattaa jollakin olla jopa syy asuinpaikan valintaan että luotetaan siihen oppilaitokseen ja siihen että siellä pystytään ongelmiin puuttumaan

kyllä minä luulen että tämä maisemahaittakysymys on varmasti relevantti joillakin paikoilla tosin kansainvälisestihän niitä näkyy olevan kyllä hyvinkin erilaisissa paikoissa mutta ei se tuolla syrjäisellä maaseudulla kyllä mikään kauhean relevantti kysymys mielestäni ole

tämä lisäys mitä tässä esitetään on mielestäni erittäin tarpeellinen siitä näkökulmasta katsottuna että koulumatka on olennainen osa koulupäivää

ehkä parempi kysymys on sitten se että jos vuorotteluvapaata ei tarvita sen oman työllisyyden edistämiseen mutta siitä huolimatta vuorotteluvapaalle on jatkuvaa kiinnostusta niin eikö se herätä kysymyksen että ovatko silloin siellä työpaikalla kaikki asiat ihan kohdallaan

arvoisa puhemies

ei tietenkään voida velvoittaa opettajia ja rehtoreita koulumatkaa valvomaan eikä siihen ole mitään käytännön resurssejakaan mutta kun on oikeus puuttua niin silloin on mahdollisuus tarttua siihen tilanteeseen joka saattaa olla juuri se päivän kiusallisin tilanne se koulumatka ja tämä on siinä mielessä aivan erinomainen esitys

muuten se järjestelmä ei toimi

ja ilman kotimaista elintarviketuotantoa ei ole myöskään kotimaista elintarviketeollisuutta ja kauppakin joutuu hakemaan tuotteensa hyvin kaukaa

se on myös sellainen asia jonka pitäisi myöskin ihan vakava viesti olla että jos jollakin ammattialalla tai jollakin työpaikalla yhtäkkiä syntyy kova halu vuorotteluvapaaseen niin ainakin minulla ensimmäinen mieleen tuleva kysymys on että ovatko asiat siellä työpaikalla ihan kunnossa kun tämä vuorotteluvapaa koetaan ikään kuin pakokeinona pois siitä työtilanteesta

suhdannepoliittisesti osuu erittäin oikeaan aikaan tämä ratkaisu ruuan arvonlisäveron alentamisesta juuri nyt

tässä edustaja eestilä mainitsi osuvasti martin luther kingiä lainaten että pahinta on hyvien ihmisten hiljaisuus ja se on todellakin tässä asiassa se kaiken avainasia

ainahan kun arvonlisäveroa alennetaan käy niin että se osittain menee hintoihin ja osittain se jää kaupan katteeksi

liian usein käy niin ylipäätään elämässä ei vain koulumaailmassa ehkä vähemmän itse asiassa siellä kuin koulumaailman ulkopuolella että liian usein me katsomme vain vierestä kun jotakin henkilöä kiusataan tai väärin kohdellaan

näin käy väistämättä aina ja kaikissa tilanteissa

sehän ei ole sen alkuperäinen tarkoitus vaan se alkuperäinen tarkoitus on auttaa vuorottelusijaisia työllistymään

mutta tässä suhdannepoliittisessa tilanteessa jota vielä kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen osaltaan ryydittää on hyvin todennäköistä aivan kuten ed

hoskonen sanoi että pitkälti valtaosaltaan tämä menee suoraan hintoihin mikä tässä on tavoitteena

arvoisa puhemies

täällä on jo niin perusteellisesti käyty läpi tätä kuntarakennelain täydennystä joka perustuu orpon työryhmän sinänsä arvokkaaseen työhön ettei ole oikeastaan mitään lisättävää näihin isoihin kysymyksiin

oikeastaan ajattelin sanoa pari sanaa siitä jonka täällä aivan keskustelun alussa edustaja thors toi esille kun hän oli hyvin huolestunut siitä että sosiaali ja terveysministeriöstä on tullut kirje porvoolle ja mitähän niitä muita pakkoja oli joihin oli myöskin tullut kirje että näitä kuntia pyydettiin harkitsemaan sitä että ne ottaisivat nämä sairaalat omaan hallintaansa

arvoisa puhemies

hollannissa se on mutta se on syyperusteinen eli se myönnetään ainoastaan opiskelua tai omaisen hoitamista tai muuta perusteltua syytä varten

täytyy sanoa näin pirkanmaalaisena sastamalalaisena ja myöskin pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana että kunpa sellainen kirje tulisi myöskin pirkanmaalle niin olisin todella tyytyväinen koska ainakaan vammalan aluesairaalan osalta ja se ei liity millään lailla tähän sote uudistukseen en näe kyllä mitään muuta toivoa kuin sen että kunta voisi itse sitä ehkä mahdollisesti yksityisen kumppanin kanssa lähteä kehittämään

on sinällään hyvä että suomessa vielä on mutta siitäkin huolimatta että tiedän tämän vuorotteluvapaajärjestelmän olevan erittäin suosittu minusta on kuitenkin tarpeen kertoa myöskin siitä mitkä sen vaikutukset työurien pituuteen vuorotteluvapaalla olleiden työuran muotoutumiseen vuorotteluvapaan jälkeen ovat jotta me voimme myöskin kriittisesti tarkastella tätä järjestelmää

se että se kieli on itse vapaaehtoisesti valittu kyllä auttaa sitä oppimista aivan merkittävästi

itse asiassa jotain meillä on mennyt pieleen kun me kaikki puhumme yleisesti myöskin ne jotka kannattavat että mitään lakia ei muuteta pakkoruotsista

eli tämän tyyppinen järjestelmä mikä tällä hetkellä on ollut ei ainakaan suurimman osan aluesairaaloita kohdalla suomessa ole osoittautunut kovin hyväksi